herra puhemies

se toimii kyllä hyvin makeisissa ja limsoissa joista olemme säätäneet mutta sitten esimerkiksi sokerivero kokonaisuudessaan on jo hyvin vaikea ja rasvavero on vielä hankalampi sillä sikakin on terveellistä jos ei sitä syödä liian paljon

siinä on pysyvä sihteeristö strasbourgissa ja sitten sillä on virkamiehiä jotka suorittavat maatarkastuksia

lintilä mainitsi kansallisen terveysrahaston ja vaikka meidän yhteistyömme keskustan kanssa on sujunut erinomaisesti niin en voi kannattaa kansallista terveysrahastoa sillä sellaista mallia ei ole missään maailmassa ei ole semmoista jumalaa joka osaisi määrätä ja tilata jokaiselle potilaalle sairastuneelle aina oikean hoidon

rakennemuutoksia tarvitaan kyllä sosiaali ja terveysalalla tässä maassa mutta parhaiten ne tapahtuvat vähentämällä kuntien lukumäärää ja luomalla sosiaali ja terveysalueita risikon malli tai sosiaali ja terveyspiirejä kuten päijät hämeessä

nimittäin he toivovat tiheämpää raportointia eli meidän täytyisi nyt ensi vaaleissa todella ilmoittaa tämä vaalirahoitus ennen vaaleja ja tämän raportin mukaan jopa vaalien aikana ja heti sen jälkeen

sama lahjoittaja ei saa tehdä useita lahjoituksia saman vuoden aikana jotka ylittävät sen summan mikä jää ilmoittamatta

sitten eturyhmien kuten ammattiyhdistyksien lahjoitukset tulee saattaa läpinäkyviksi

edelleen toivon itsekin sitä että näitä etuuksia jossain vaiheessa sidotaan myöskin indeksiin

kun nyt tämä yle laki meni puihin niin millä lailla hallitus nyt takaa sen että ylen rahoitus säilyy kun voi olla että ihmiset eivät maksa tätä tv maksua enää kun me emme saaneet tätä mediamaksua

ylipäätään tasa arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi olisikin perusteltua se että toimeentulotuki siirtyisi ihan kokonaisuudessaan kelan hoidettavaksi

miten ylelle käy

tässäkin asiassa on monenlaisia kysymyksiä

mahdollistetaanko nyt tässä esillä olevassa esityksessä se että esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ei oteta huomioon yksinhuoltajaperheen toimeentulotuen tarvetta laskettaessa

siellähän me kilpailutamme miljoonilla euroilla helsingissäkin näitä sosiaali ja terveyspalveluita sitten niistä tulee ostopalveluja sitten tulee jatkuvia valituksia niistä asioista ja sitten me joudumme taas kilpailuttamaan ne uudestaan

toinen näkökulma on vähän ikävämpi mutta ihan olemassa olevaa arkea kuitenkin

tämä palveluseteli on hyvä mahdollisuus esimerkiksi hammaslääkärien palvelujen ostamiseen sekä näihin kotipalveluihin eli siivoukseen

olen samaa mieltä kuin ed

eikö ole mitään muuta laskentajärjestelmää joka yksinkertaistaisi tämän asian kun kuitenkin kaikki valtionosuudet menevät johonkin muualle kuin niihin kaupunkeihin jotka ovat täällä etelässä

me hyväksymme sen kuitenkin mutta eikö tämä ole turhaa työtä tämä koko paperi

kauniston puheenvuorosta kun hän sanoi että keskustalaiset voivat asua ainoastaan hajakeskitetyssä vihreässä taajamassa

silloin keskustapuolueen kannattajat eivät voi ollenkaan asua helsingissä koska mehän asumme kerrostaloissa tiiviisti ja ekologisesti

itse vastustan sitä ja toivoisin että löytyisi muitakin tästä salista

mutta täytyy olla onnellinen että nyt he kuitenkin pääsevät työaikalain puitteisiin ja meillä on erinomainen päivähoito johon melkein kaikki lapset ovat nykyisin suomessa osallistuneet niin että kyllä meillä on edistystä tässä asiassa

kyllä nyt edustajat lahtela ja erkki virtanen antavat aivan väärää todistusta koska siis työnantajahan maksaa työtulovakuutuksen ja työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahat vanhempainrahat ja äitiyspäivärahat

lähes puolet suomen kansasta on työterveyshuollon piirissä jonka maksavat työnantajat toisen puolen maksaa kela joten kyllähän työnantajat nyt maksavat aika paljon

arvoisa puhemies

kyllä minä kannatan erittäin lämpimästi maakuntayliopistojen säilyttämistä mutta olisi erittäin hyvä että yliopistot verkostoituisivat siten että kaikkia tiedekuntia ei olisi kaikissa yliopistoissa

kyllösen puheenvuoroa siitä että yliopistotutkimus ei saisi hyödyttää ketään

ainakin oma yliopistotutkimukseni on nimenomaan hyödyttänyt ihmisiä yrittänyt hoitaa heitä mahdollisimman hyvin syöpätutkimuksessa palovammatutkimuksessa ja niin edelleen

myös elinkeinoelämää yliopisto voi hyödyttää koska siellähän kehitetään uusia laitteita uusia kemikaaleja uusia koneita ja niin edelleen

arvoisa puhemies

en tietenkään puolusta hallitsematonta tuontia mutta monet asiantuntijat valiokunnassa sanoivat että meillä olisi vielä varaa korottaa alkoholin valmisteveroa jolloin tämä tilastoimaton tuonti luultavasti vähän kasvaa mutta että meillä on mahdollisuus vielä hallita se tilanne aivan hyvin

edustaja asko seljavaara vastus tuntui arvoisa puhemies

minullekin oli suuri yllätys se että nämä grecon suositukset vaalirahoituksesta ovat toteutuneet ainoastaan osittain

mutta kaikenlainen salakuljetus ja sen tyyppinen tietenkin täytyisi kitkeä pois